niin kuin pääministeri totesi jokainen maa päättää verotuksestaan itse ja on vain fakta että mekin joudumme huomioimaan mitä muualla päätetään

arvoisa puhemies

kolmanneksi ruotsin joka on pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana kenties se suomen kaikkein helpoin mallimaa väittäminen veroparatiisiksi on mielestäni ihan täysi farssi

täällä valiokunnan puheenjohtaja brax erittäin hyvin eritteli niitä perusteita minkä vuoksi tarkastusvaliokunta on näihin asioihin puuttunut

on äärettömän tärkeää että jatkossa joka kerta kun tehdään päätöksiä siitä miten suomi kenties osallistuu kansainvälisillä kentillä tämän eurokriisin hoitoon meillä on tarkka kuva kokonaisvastuista ja kokonaisriskeistä sisältäen paitsi valtion suorat vastuut myös suomen pankin kautta meille tulevat riskit ja imfn sekä muiden kansainvälisten instituutioiden kautta meille kenties tulevat osuudet ja vastuut

meidän kannattaisi katsoa mitä ruotsissa on tehty ja mitä ehkä suomessakin kannattaisi tehdä tai harkita jotta suomesta ei muutettaisi ruotsiin oltiin suuri tai pienituloisia

pidän tärkeänä että päätöksentekijöillä on tämä tieto en ehkä usko että välttämättä koko kansalla nyt hirvittävän syvällistä ymmärrystä tästä asiasta valitettavasti on

tarkoituksena on käynnistää kokeilu jonka tavoitteena on käytännön keinoin parantaa yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen

mutta on äärettömän tärkeää että joka kerta kun päätöksiä tehdään me katsomme kokonaisuutta emmekä vain osakokonaisuutta koska niin myös luottoluokituslaitokset katsovat suomea yhtenä kokonaisuutena eivätkä erittele ovatko riskit valtion riskejä vai suomen pankin riskejä

meidän olisi pystyttävä parempaan

tämän lisäksi näen itse kyllä yhtenä tärkeänä huomiona sen että kehittämällä tätä valtion tilinpäätösmenettelyä siihen suuntaan että ainakin harkittaisiin vakavasti konsernitaseen laatimista jossa sitten aidosti nähtäisiin

minun mielestäni tavoitteena on oltava että nykyistä useampi nuori pääsee oppisopimuskoulutukseen työuralle ja aikanaan vaikka edustaja lindtmanin kadehtimien stockmannin parmankinkkujen ääreen

kyllä tämä järkiavioliitto on ollut onnistunut ja kyllä järki tämän valtion taloutta hoidettaessa on se mitä tarvitaan toisin kuin järjettömyyttä jota edustaja pekkarinen täällä tuntui peräänkuuluttavan

miten nuorten pääsyä oppisopimuskoulutukseen on ensi vuoden alusta lukien tarkoitus edistää

se olisi hyvä suunta

arvoisa puhemies

voi olla niin että lain puitteissa voidaan toimia ihan fiksusti mutta se mikä on haasteena kun julkisella sektorilla tietojärjestelmäkehitykseen lähdetään on nimenomaan se että pyritään rakentamaan maailma kerralla valmiiksi

eli kyllä näen että kun katsotaan minne niin tuettuja kuin kovanrahankin asuntoja tulisi rakentaa niin siinä kysynnän ja ihmisten valintojen tulisi olla keskeisessä roolissa

aluksi tehdään valtavan kattava määrittelytyö jossa kuvataan ikään kuin kokonaisuus joka sitten kilpailutetaan ja yritetään rakentaa se kokonaisuudessaan valmiiksi

en myöskään allekirjoita tätä pekkarisen viittaamaa hallituksen politiikkaa jossa jotenkin ihmisten halujen vastaisesti siirrettäisiin ihmisiä paikasta toiseen

mikäli teidän ministeriönne ennusteet osoittautuvat oikeiksi ja tämä tilanne ei korjaannu tehdäänkö vielä lisäsopeutustoimia

usein siinä mennään jo pieleen

tämä trendi jossa ihmiset hakeutuvat kohti kasvukeskuksia ja kaupunkeja on ollut vallalla oikeastaan kaiken väristen hallitusten aikana jo vuosikymmeniä suomessa

tehdään lyhyitä pieniä kokonaisuuksia jotka lanseerataan välittömästi kehityksen lopussa ja sitä kautta katsotaan miten järjestelmä kehittyy pikkuhiljaa

tässä suhteessa meidän kannattaisi arvioida ehkä myös hankintalakia ja sen henkeä uudelleen miten se ohjaa meidän prosessiamme tietojärjestelmien kehityksessä

sen sijaan tunnistan kyllä muutamia päinvastaisia esimerkkejä viime vuosikymmeniltä ja vuosilta aluepolitiikasta jossa on yritetty siirtää työpaikkoja ja ihmisiä osaajia jonnekin minne he eivät selvästi ole halunneet siirtyä

arvoisa puhemies

mutta näen kyllä että siltä osin kuin ihmiset työpaikkojen perässä paremman elämänlaadun perässä jonnekin päättävät muuttaa ja hakeutua toivon toki että mahdollisuudet hakeutua suomen eri alueille aina lapista tänne etelä suomeen säilyvät kun ihmiset näitä valintoja tekevät niin meidän pitäisi asuntopolitiikassa erityisen tarkasti yrittää tunnistaa minne ihmiset ovat matkalla ja toisaalta kohdistaa tukea sinne missä todella kysyntää asunnoille on koska siellä myös nämä asuntopoliittiset haasteet ovat kaikkein suurimpia

yhtenä toimenpiteenä on esitetty yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän koeajan pidentämistä mikä madaltaisi kynnystä maamme monille yksinyrittäjille ottaa reipas nuori töihin

kysynkin siis ministeri ihalaiselta

onko hallitus harkinnut koeajan pidentämistä vaihtoehtona uusien työpaikkojen synnyttämiseksi nuorille ja jos ei niin mihin muihin konkreettisiin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi

sisällöllisesti tämä acta sopimus ei suoranaisesti määritä näitä immateriaalioikeuksia vaan ainoastaan niitten toteutumisen valvontaa eikä se ilmeisesti suomen lainsäädäntöön suoraan toisi merkittäviä muutoksia mutta voi kyllä nähdä riskejä aivan kuten edustaja modigkin täällä siinä mikäli teknologia kehittyy nopeasti ja me sementoimme kansainvälisesti liian jäykäksi järjestelmän jolla immateriaalioikeuksia valvotaan

on kuitenkin selvää että musiikin ja elokuvien tekemisellä on voitava elää ja laillisesti joten kysyisinkin nyt valtioneuvoston jäseniltä mielipidettä siitä miten me voisimme edistää näitten laillisten jakelukanavien syntyä etenkin verkkopohjaisten sellaisten jotta tämä ongelma ylipäätään vähenisi

viime viikkoina on tullut julki tapauksia joissa valtion tukemien vuokra asuntojen vuokrat ovat ylittäneet selvästi samalle alueelle rakennettujen vapaarahoitteisten vuokra asuntojen vuokratason

kysynkin asumispolitiikasta ja asuntopolitiikasta vastaavalta ministeriltä miten ja millä aikajänteellä nyt esiin tulleisiin epäkohtiin on tarkoitus puuttua

itse en näe millään tavalla että kysynnän luominen markkinoilla olisi eduskunnan vastuulla tai itse asiassa että me edes pystyisimme siihen merkittävästi vaikuttamaan

minä näen kuten aikaisemmassa puheenvuorossani jo sanoin että meidän tehtävänämme on ennen kaikkea luoda ympäristö jossa kannattaa yrittää kannattaa luoda sellaisia palveluita ja tuotteita joille on markkinoilla kysyntää koska nämä edellyttävät sitä että työllistetään ja siitä syntyy työpaikkoja

mutta siitä olen edustaja pekkarisen kanssa samaa mieltä että kyllä työpaikat ratkaisevat ja kyllä me tarvitsemme kestävää aluepolitiikkaa jota suomessakin on harjoitettu nimenomaan paino sanoilla kestävää aluepolitiikkaa

yhdyn kyllä edustaja sinnemäen huomioon siitä että myös yrittäjien kannattaa hahmottaa koeaika aitona koeaikana ja mieltää se niin että koeaikaa on valmius käyttää eikä vain niin että väistämättä koeajan jälkeen työsuhde jatkuu

meidän täytyy tukea eri alueita niin että siellä syntyy yksityisen sektorin työpaikkoja jotka perustuvat näiden eri alueiden luontaisiin vahvuuksiin ja tätä kautta sitten saadaan alueet myös elinvoimaisiksi

on siis enemmän kuin perusteltua että tarkastusvaliokunta on selvittänyt varsin kattavasti tietojärjestelmien kehityksen tuloksellisuutta

suomi on tietoyhteiskunta väite tuntuu ironisesti toimivan vain yksityisellä sektorilla vaikka julkisella sektorilla mahdollisuudet ovat suurimmillaan

mietinnössä kuvatuilla hankkeilla olisi onnistuessaan voitu tuottaa kansantalouden mittapuulla merkittävää hyötyä mutta heikohkon koordinoinnin prosessijohdon ja hankintatoiminnan johdosta etenkin valtakunnallisen mittakaavan tulokset ovat jääneet puuttumaan

helsingin sanomien tämän päivän pääkirjoitus siteeraa kirjailija veikko huovisen kirjaa havukka ahon ajattelija ja kuvailee jälkiviisautta näin

kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus sillä alalla saahaan eniten aikaan

kyllä minä itse entisenä kangasniemeläisenä erittäin vahvasti sitoudun siihen että me teemme aluepolitiikkaa ja teemme sitä nimenomaan synnyttääksemme yksityisen sektorin kestäviä työpaikkoja ja siihen meillä on hyvät mekanismit

tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan

nyt tätä keskustelua kuunnellessa ja sinänsä arvoa näille analyyseille antaen kuitenkin kehottaisin edustajia katsomaan ennen muuta tulevaisuuteen tässä tilanteessa missä nyt ollaan ja yritettäisiin ratkaista mahdollisimman vastuullisesti nyt tämä haastava tilanne niin että suomalaiset kärsisivät mahdollisimman vähän

hankintakustannuksia on esimerkiksi kirjattu tietyissä tapauksissa palveluostoihin jolloin investointiosuudet joiden pohjalta hankintoja jouduttaisiin kilpailuttamaan eivät näytä ylittyvän

täällä on kannettu paljon huolta luovien alojen ja artistien toimeentulosta ja edellytyksistä harjoittaa ammattia ja hyvä niin

mutta sitten kolikossa on se toinen puoli

kyllä itse näen että tässä asuntopolitiikassa se kysyntä ratkaisee että emme me näitä asuntoja rakentamalla tai prosenttilukuja aran tukien osalta muuttamalla synnytä sinne hajaseuduille yhtään lisää kestäviä työpaikkoja tai yrittäjyyden edellytyksiä vaan itse asiassa päinvastoin vaikeutamme tätä ongelmaa entisestään

kiistatta nämä tekijänoikeuksia koskevat lainsäädäntöhankkeet ovat usein aika hankalia sen takia että intressiryhmiä on monia

valtiontalouden tarkastusvirasto onkin tehnyt näiden epäkohtien johdosta lukuisia takaisinperintäselvityspyyntöjä sosiaali ja terveysministeriölle ja on tärkeää että nyt paljastuneen johdosta havaitut epäasialliset menettelyt korjataan

paitsi tekijänoikeuksien haltijat ja heitä edustavat järjestöt myös tekijänoikeuksien alaista materiaalia käyttävät kuluttajat ja kolmantena eikä lainkaan vähäisimpänä tosiaan tekijänoikeusmateriaalin välittäjät ja siitä liiketoimintaa synnyttävät tahot ja toimijat

mutta siihen mihin edustaja pekkarinen viittasi tästä kestävästä aluepolitiikasta olen kyllä erittäin sitoutunut ja sitä onkin monelta osin toteutettu erittäin menestyksekkäästi

kuitenkin prosessuaaliset ongelmat ovat kokonaisuuden kannalta olleet vielä haastavampia

ja niin kuin äskeisessä puheenvuorossani sanoin ennen muuta nämä kasvualat sähköisissä tietoliikenneverkoissa ovat olleet näitä tekijänoikeuksien alaisen materiaalin välittämiseen tai uudelleenmuotoiluun ja kuluttajille tarjoamiseen keskittyviä liiketoimintoja

tietojärjestelmien kehityksen ja rahoituksen kokonaisuus näyttäytyi erittäin epäselvänä ja vaikeasti hahmotettavana ja tuntui siltä että kokonaisuutta ei ole ohjattu vaan rahoituksen periaatteena on ollut lukuisten alueellisten hankkeiden tilkkutäkki eikä tätä kautta kokonaiskuvaa ole ohjannut kukaan

niistä on syntynyt maailmanlaajuisia suuria tekijöitä ja tietenkin toivoisi että myös suomessa voisi syntyä tällaisia tekijänoikeuksien alaisten materiaalien välittämiseen keskittyviä maailmanlaajuisia menestystarinoita sellaisia kuin youtube tai spotify

minun mielestäni tärkeää on se että äänestysjärjestelmä on ehdokkaille tasavertainen kansalaisille mahdollisimman yksinkertainen ja luottamusta herättävä ja tätä kautta järjestelmä toteuttaa demokratian niin hyvin kuin mahdollista

mutta jos kuvaan nyt vähän karrikoiden sitä ongelmatiikkaa mikä tällä hetkellä tällaisen yrityksen synnyssä suomessa on niin suomessa mikäli joku perustaa esimerkiksi verkossa musiikkia välittävän verkkopalvelun neuvottelujen kautta tietenkin voi saada tämän palvelun lisensoitua niin että kustannustaakka ei ole kohtuuton mutta kuitenkin se vaatii laillisen pohjan eli lisensoinnin heti alusta alkaen ja sitä kautta kun yhtiöllä ei ole vielä käyttäjiä eikä sitä kautta myöskään tulovirtaa tämä on tietysti aikamoinen hallinnollinen haaste

on ihan luonnollista että jokainen järjestelmän kehitykseen ryhtyvä pieni toimijajoukko haluaa nimenomaan itse kehittää sen oman pyörän ja tätä kautta on liian vähän edes huomioitu sitä millaisia pyöriä on jo kehitetty saatikka sitten sitä miten nämä pyörät oikein pyörivät samaan suuntaan muiden kanssa

näistä lähtökohdista mikä tahansa uudistus joka näitä tavoitteita tukee eikä aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa tai kustannuksia tulisi ottaa vakavaan arviointiin

nyt on kuitenkin hyvä että vihdoin tietojärjestelmien kehityksessä on otettu kokonaiskoordinaatio valtion tasolle ainakin lainsäädäntö sen mahdollistaa ja rakennetaan yhteistä tietoarkkitehtuuria sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

no sitten seuraavaksi haasteeksi muodostuu se että vaikka liiketoiminta suomessa lähtisikin jonkinlaiseen kasvuun niin suomessa lisenssin voi saada vain suomalaisille kuluttajille tarjottaviin palveluihin

itse kannatan lämpimästi myös sitä että suomi pyrkii tietoyhteiskuntana eturintamaan kun puhutaan sähköisen äänestämisen mahdollisuuksista

sitten jos palvelu laajenee eurooppaan niin joka kerta jokaiseen laajentuvaan maahan käydään erikseen kyseisten maiden lainsäädännön pohjalta ja säädösten pohjalta neuvottelut joilla palvelu voi saada lisenssit näihin maihin

kolmanneksi kuitenkin valiokunnan kuulemisten ja mietintöjen pohjalta kuvataan hyvin niitä haasteita tässä julkisessa hankintaprosessissa ja toisaalta julkisissa tietojärjestelmien kehitysprosesseissa jotka aiheuttavat haasteita

kuitenkin kaikille edustajille täällä nyt muistuttaisin että sähköinen äänestäminen ja verkon välityksellä tapahtuva äänestäminen etänä ovat kaksi aivan eri asiaa

varmasti jonain päivänä olemme maailmassa jossa tällainen nettipohjainen äänestäminen on realismia toivottavasti myös suomessa mutta matkalla sinne voimme kuitenkin keskustella sähköisestä äänestämisestä joka ei tarkoita sitä että se tapahtuisi kotoa vaan ihan samalla tavalla äänestyspaikalta kuin tähänkin saakka

sen sijaan yhdysvalloissa useat näistä nyt menestystä niittävistä palveluista ovat alun alkaen syntyneet laittomina palveluina

jos katsotaan miten yksityisellä sektorilla tietojärjestelmähanke tehdään niin vähän niin kuin yhdysvaltalainen sananlasku kysyy

siellä ei ole ollut keinoa puuttua siihen että palvelulla ei ole ollut lisenssiä ja palveluiden käyttö on kasvanut ja sitten kun ne ovat saavuttaneet tietyn mittaluokan käyttäjiä on ollut miljoonia niin sen jälkeen nämä palveluiden kehittäjät ovat lisensoineet palvelut ja sopineet nämä oikeusprosessit ja riidat ja palveluista on tullut maailmanlaajuisia menestystarinoita

siinä kuitenkin tällaiset monitulkintaisuuden ongelmat ja toisaalta ääntenlaskenta helpottuisivat merkittävästi joten kannatan myös tätä välivaihetta

siellä siis määritellään lähtökohta jonkun järjestelmän rakentamiselle ja selkeä arkkitehtuuri jonka pohjalle järjestelmää lähdetään kehittämään

kuitenkin järjestelmän osia tehdään lyhyessä aikataulussa lanseeraten heti kun saadaan jotain valmiiksi ja katsotaan miten käyttäjät lähtevät järjestelmää käyttämään

yhdysvalloissa tätä tietä on osaltaan edistänyt se että lisensointi on onnistunut heidän sisämarkkinoilleen helpommin yhden prosessin kautta

tämä tarkoittaa siis sitä että suomesta tai edes euroopasta ei ole yhtä helppoa synnyttää palvelua joka saavuttaisi kriittisen massan koska suomessa nämä lainsäädännön velvoitteet ovat niin suuria ja me edellytämme että alusta alkaen ihan niin kuin kuuluukin palvelun täytyy olla laillinen

tämä tarkoittaa usein kuukausien ellei vuosien mittaista määrittelyä jossa pyritään määrittelemään se valmis tietojärjestelmä alusta loppuun asti kerralla joka sen jälkeen pyritään kilpailuttamaan kerralla ja sen jälkeen rakentamaan alusta loppuun saakka kerralla

toivoisin siis että kun nyt otetaan tämä askel niin sitten jatkossa ja etenkin seuraavalla hallituskaudella lähdettäisiin arvioimaan tekijänoikeuslainsäädäntöä ja siihen liittyvää muuta lainsäädäntöä johon täälläkin on viitattu koskien esimerkiksi myös hyvitysmaksujärjestelmää joka on tulojen kerryttämisessä varsin pieni mutta silti tällainen pistemäinen vero tietyille fyysisen maailman tuotteille ja lähdettäisiin tekemään tätä kokonaisarviointia siitä näkökulmasta miten mahdollistaisimme meidän toimintaympäristössämme uusien luovien alojen tekijänoikeusmateriaalin välittämiseen keskittyvien yritysten palveluiden ja liiketoiminnan synnyn ja kasvun ja toisaalta turvaisimme sitten näille tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden menestyä ja saada myös työstään asianmukaisen korvauksen

usein ennen pitkää jo määrittelytyössä ollaan suossa josta ylös nouseminen on hankalaa ja viimeistään itse järjestelmän rakentamisessa aikataulut venyvät eikä saavuteta lopputulosta jota tavoiteltiin

asiakaslähtöisyys jää puuttumaan ja onkin huomioitava että thl on toteuttanut lääkäreiden keskuudessa selvityksen joka valottaa asiakaslähtöisyyden puutteita aika kattavasti

on todella hienoa että nyt tämä pitkän tien kulkenut laki risikon aloittama lain valmistelu ja nyt ministerin loppuun saattama valmistelu on päätynyt tänne eduskuntaan

uskon että jos tällaisia välittämispalveluita ja luovien alojen verkkoliiketoimintoja suomessa syntyisi niin se jos jokin olisi loppukädessä myös suomalaisten artistien etu

kyllä nämä tulokset alleviivaavat asiakaslähtöisyyden puutetta ja toisaalta liian isoja kokonaisuuksia tietojärjestelmien kehityksessä

on äärettömän hienoa että tässä laissa määritellään vanhusten oikeudet palveluihin ja painotetaan nimenomaan niin kuin täällä on todettu kotipalveluja ja ennaltaehkäisyä ja selvästi myös resurssien tulee varmasti kohdentua tänne missä ne eniten vaikuttavat

ehkä viimeisenä arvoisa puhemies vielä se eurooppalainen näkökulma sen lisäksi että tarvitsisimme suomessa tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistamista tästä näkökulmasta

kuitenkin yksi huomio jota haluaisin ministeriltä kysyä liittyy tämän lain kustannuksiin ja tällaisen valtavan suuren lakikokonaisuuden osalta olisi ollut tärkeää että valmistelun tässä vaiheessa olisi ollut käytettävissä vielä laajempi ja syvällisempi vaikutusten ja kustannushyöty suhteiden arviointi

näen että lopullisena tavoitteena tulisi euroopassa olla että lisensointia harmonisoitaisiin niin että euroopan sisämarkkinoille olisi mahdollisuus päästä yhden lisensointiprosessin kautta

eli kun perustat jonkin oman palvelusi ja lisensoit sen yhdessä eu jäsenmaassa niin prosessi olisi sellainen että saavutat oikeudet välittää tekijänoikeuksien alaista materiaalia koko eurooppaan

tuntuu toki aika erikoiselta jos laajemminkin näin suuria lakikokonaisuuksia valmistellaan jollain tavalla kuitenkin irrallaan kustannusvaikutusten arviosta vieläpä kun ne poikkeavat aina arvioijatahosta riippuen

on nimittäin todella niin että nyt kun puhutaan valtion tilinpäätöksestä niin on yksi kohta jossa investoinnit todella maksaisivat itsensä takaisin ja se on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja toisaalta kannustimien luominen niitten ensiaskeleiden ottamiseen jolla päästäisiin takaisin mukaan aktiiviseen ja myös yhteiskunnan näkökulmasta tuottavaan elämään

tämä turvaisi sellaiset sisämarkkinat euroopassa syntyville palveluille että varmasti tällä mantereella syntyisi uutta kasvua uusia työpaikkoja ja sitä kautta myös mahdollisuuksia artisteille jotka euroopasta ponnistavat

toivon että osaltaan ministeri myötävaikuttaa siihen että euroopassa tähän suuntaan edetään ja toivon että ministeri osaltaan myötävaikuttaa siihen että tämä suomen lainsäädännön kehittäminen ei jää tähän vaan kokonaisuudistusta voitaisiin lähteä valmistelemaan

nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on otettava käyttöön kaikki keinot ja tämä jo mainittu yhteiskuntatakuu on erittäin kannatettava investointi

myös panostukset yrityksille maksettavan sanssi rahan muodossa osoittavat tämän yhteiskuntatakuun ohella tämän hallituksen määrätietoista työtä nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

riskiryhmiin kuuluvat nuoret kyetään usein tunnistamaan jo varhain viimeistään koulussa mutta yhteistyö ei vieläkään toimi kunnallisissa organisaatioissa asiakaslähtöisesti niin että asioihin saataisiin puututtua

toivon ja uskon että kuntarakenteiden uudistaminen ja voimien kokoaminen yhteen antaa kunnille mahdollisuuden kehittää rakenteita poikkisektoraalisesti niin että myös syrjäytymiskierteessä olevat nuoret saadaan kiinni varhain nykyistä paremmin

aktiiviseen toimintaan ja työllistymiseen vaaditaan kuitenkin työkyvyn lisäksi työhalua

vaikken kannatakaan ideologisesta näkökulmasta ilmaisen rahan jakamista aivan kuten edustaja pelkonen täällä mainitsi siitä minä olen valmis etsimään ennakkoluulottomasti kaikkia uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämiseksi

edustaja saarakkalalle voin tosiaan todeta että eivät nämä kysymykset aina ole jokotai kysymyksiä kyllä täällä kokoomuksessa nähdään että joskus voi nähdä asioita myös sekäettä linjalta

nyt sieltä perussuomalaisten suunnalta tuntuu kuuluvan muutenkin tällaista tahallista menneisyyteen takertumista ja sille erinäisten keppihevosten keksimistä

on aivan selvää että sähköisessä järjestelmässäkin voitaisiin sallia poikkeukset esimerkiksi juuri vanhusväestön kohdalla hoitokodeissa ihan tavalliseen nykyisen malliseen paperilapulla tapahtuvaan äänestämiseen eivätkä tällaiset poikkeukset missään määrin estäisi sitä että suuressa linjassa etenemme kohti tulevaisuutta ja se tulevaisuus on toivottavasti myös suomessa tietoyhteiskunta joka menee eteenpäin

läntisessä maailmassa ihmisoikeudet tasa arvo ja yhdenvertaisuus ovat arvoja jotka nauttivat laajaa tukea ja kannatusta